pääasiallisesti tätä joukkoa palvellaan työvoiman palvelukeskuksissa joissa ideana on nimenomaan se että ihminen joka ei senhetkisessä tilanteessaan kovinkaan helposti voi löytää töitä hänellä ei ehkä ole siihen työkykyä sitten saisi niitä palveluita joita hän tarvitsee esimerkiksi mielenterveyspalveluita ja apua päihdeongelmansa voittamiseen

vihreät tietenkin on se puolue ja se poliittinen liike joka on kaikkein pisimpään ja johdonmukaisimmin ajanut sitä että suomessa kivihiilen käyttöä vähennetään

myös helsingin osalta me olemme olleet se puolue jonka johdolla on neuvoteltu tavoite vähentää helsingissä kivihiilen käyttöä minkä vuoksi helsingin voimalaitoksissa tälläkin hetkellä poltetaan myös kotimaista bioenergiaa ja sitä aiotaan lisätä

näiden toimenpiteiden osalta me tällä hetkellä yhdessä kuntaliiton ja sosiaali ja terveysministeriön kanssa käymme läpi niitä hankkeita suomessa joissa näissä asioissa on saatu parhaita tuloksia aikaan

edustaja östmania voisin toisaalta lohduttaa sillä kun olemme hallituskumppaneita että edellisen hallituksen aikana kivihiilen käyttö kaiken kaikkiaan oli korkeammalla tasolla kuin se on ollut tämän hallituksen aikana

siinä mielessä vaikka tässä on tapahtunut epäonnistumisia tai emme ole olleet ehkä tarpeeksi valppaita kuitenkin kokonaisuudessaan tämän hallituksen kivihiilirekordi on vielä alhaisemmalla tasolla kuin edellisen hallituksen

tässä suojellaan luontoa ei lisätä tai vähennetä turpeen käyttöä

olen hyvin tietoinen siitä mikä on tällä hetkellä turpeen ja kotimaisen metsähakkeen tilanne ja olen iloinen siitä että sekä keskustan että perussuomalaisten kansanedustajat ovat huolissaan tämän polttoaineyhdistelmän kilpailutilanteesta

paasio tiedusteli näkemyksiämme tästä kokonaisuudesta jossa kelamaksun kautta työhön kohdistuvaa verotusta on alennettu ja ympäristöveroja tullaan sen kompensaatioksi korottamaan

totesin omassa puheenvuorossani että hallitus oli korjaamassa tätä ongelmaa yhtenä rintamana eurooppalaisella tasolla koska totta kai olisi meidänkin kannaltamme parempi että hiilen hintaa onnistuttaisiin nostamaan kokonaisuudessaan euroopan markkinoilla niin että meidän ei tarvitsisi ratkaista tätä asiaa pelkästään kotimaassa vaan olisi voitu tehdä korjauksia päästökauppajärjestelmään jolloin kaikkialla euroopassa biomassan käyttö uusiutuvan energian käyttö olisi saanut takaisin sitä asemaa mikä sillä kuuluisi olla

myös aikataulu on mielestämme perusteltu

nyt niillä kotitalouksilla ja erityisesti myös niillä yrityksillä joihin nämä veronkorotukset kohdistuvat on puolitoista vuotta aikaa tehdä suunnitelmia ja investointeja jotta energiatehokkuus voi parantua

siksi halusin ottaa esiin sen että esimerkiksi keskustan ja myös kokoomuksen piirissä toivottavasti käydään heidän europarlamentaarikkojensa kanssa keskustelua siitä miksi kannatti olla kaatamassa tätä backloading esitystä joka olisi toteutuessaan parantanut myös kotimaisen turpeen ja metsähakkeen asemaa

mielestäni tämä on hyvää hallituksen politiikkaa

arvoisa puhemies

rikkidirektiivin terveysvaikutuksista ainakin ympäristövaliokunnassa asiantuntijakuulemisessa tutkijat ovat vahvistaneet ne komission esityksessä olevat terveysvaikutukset jotka myös itämeren osalta ovat aika mittavia ja tarkoittavat sitä että säästymme kymmeniltätuhansilta ennenaikaisilta kuolemilta

arvoisa puhemies

meillä on ministeri vapaavuorella ja minulla aika perustavanlaatuinen näkemysero tässä asiassa ja luulen että arvioimme ydinenergialain tarkoittamaa yhteiskunnan kokonaisetuakin aika eri tavalla

itse näen että ydinvoimapäätöksillä me osaltamme olemme tekemässä suomalaisen energiapolitiikan toimintaympäristöä joka on tärkeä kysymys

totta on myös se että totta kai eteläisessä euroopassa näiden normien kiristäminen toisi mittavia terveysvaikutuksia ja juuri sen takia europarlamentaarikko satu hassi on tehnyt paljon töitä sen eteen että myös eteläisessä euroopassa nämä tiukemmat normit otettaisiin käyttöön

mielestäni on ihan selvää että useimmat ihmiset ovat sitä mieltä että kotimarkkinoilla on merkitystä siinä millä tavalla uusiutuvat energiat tai pilottiteknologiat lähtevät liikkeelle

tämän esteenä on varmaankin ennen kaikkea ei välttämättä edes niinkään euroopan parlamentti se miten eri jäsenmaat suhtautuvat näihin ehdotuksiin

arvoisa puhemies

ydinvoimapäätöksillä me olemme tehneet suomesta huonomman kotimarkkinan uusille uusiutuville ja uusille innovaatioille ja totta kai tämä on vaikuttanut myös siihen millä tavalla vienti on menestynyt

jos me äänestämme tämän fennovoiman hankkeen puolesta me jatkamme sitä epävarmuutta jossa investoinnit kotimaisiin uusiutuviin eivät kannata

suomessa hallitushan aikoo vielä erikseen käydä läpi sen millä tavalla uusiutuvan energian paketti edistyy ja luulen että pekkarisen huolta voi hyvin lievittää se että suunniteltua kiihkeämmät korotukset turpeen verotukseen tulevat varmasti myös omalta osaltaan lisäämään suomessa puun käyttöä

arvoisa puhemies

työllisyyskehityksestä josta täällä on puhuttu paljon ja jota on katsottu eri näkökulmista mielestäni on järkevää todeta se tosiasia että hallituksen elvyttävällä politiikalla on saatu tuloksia aikaan

työn ja sosiaaliturvan parempi yhdistäminen on yksi niistä joilla voimme edetä nykyistä nopeammin kohti tätä työttömyyden laskemistavoitetta

työttömyytemme joka tällä hetkellä kiistämättä on liian korkea ei ole niin korkea kuin olisi voinut bktn pudotuksesta odottaa

tämän voi todeta vaikka siitä että muun muassa sosialidemokraattien suusta aikanaan esitettiin näkemys että työttömyys nousee puolen miljoonan luokkaan

tällaista kehitystä ei ole tapahtunut ja siinä hallituksen määrätietoisella elvyttävällä politiikalla on ollut vaikutusta

arvoisa puhemies

kuten pääministeri kiviniemi aivan oikein totesi tämä ei poista sitä tosiasiaa että meidän yksi tärkeimmistä tehtävistämme ellei jopa kaikkein tärkein on vaikuttaa jatkossakin työllisyyskehitykseen saada työllisyys nousuun ja työttömyys kääntymään laskuun

budjetin olennaisin linjavalinta on se että tuloeroja suomessa kavennetaan taloudellisesti vaikeana aikana

tuloerojen kaventamista tehdään useilla veroratkaisuilla ja samaan aikaan kun monesta paikasta säästetään menoja työttömän perusturvaa korotetaan

ennen kaikkea tietenkin yleisellä talouspolitiikalla joka tällä hetkellä tarkoittaa hyvin pitkälle vakautta tässä epävarmassa kansainvälisessä ilmapiirissä

kuten valtiovarainministeri urpilainen totesi tämä on kansainvälisestikin hyvin mielenkiintoinen ja ehkä jopa ainutlaatuinen valinta

jos katsomme euroopan tulevaisuutta vuosia jotka näyttävät että meillä on edessämme hidasta kasvua ja velkataakan kanssa kamppailua niin uskon että ensi vuoden talousarvion oppeja täytyy voida soveltaa euroopassa vielä useasti eli edistetään oikeudenmukaisuutta silloinkin kun on taloudellisesti vaikeaa

se on yhdelle vuodelle kohtuullisen iso veronkiristys jolla varmasti on joitakin kielteisiä vaikutuksia kasvuun ja on selvää että paljon tämän suurempaa veronkorotusvaraa meillä ei lyhyellä aikavälillä ole

haluaisin tässä keskustelussa muistuttaa siitä että myös uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla kasvavat nuoret ovat yhtä arvokkaita ja tärkeitä kuin muuallakin suomessa elävät nuoret

sen takia on järkevä se hallituksen yhteinen linjaus että suuresta veroremontista me käymme kaikki omalta arvopohjaltamme vaalikeskustelua ja sen jälkeen tehdään päätökset koska tällä hallituksella on takanaan jo linjaukset veronkiristyksistä joiden arvovalintoja työn puolesta energiatehokkuuden puolesta ministeri katainen hyvin kuvaili

tähän me tarvitsemme myös joitain uusia tulolähteitä ja uskon että nimenomaan ympäristöperusteiset verot ovat niitä sanoi edustaja tolppanen sitten mitä hyvänsä

ministeri on aika monta puheenvuoroa käyttänyt siitä kuinka paljon parempaan asemaan nimenomaan pohjois suomessa ja itä suomessa nuoret nyt pääsevät

toivoisin että ministeri kuitenkin ajattelisi myös sitä että pääkaupunkiseudullakin asuvat nuoret ansaitsevat ne opiskelupaikkansa

arvoisa puhemies

vakautta luodaan tietenkin myös torjumalla harmaata taloutta ja tässä yhteydessä on mielestäni hyvä kiittää eduskunnan tarkastusvaliokuntaa

hallituksella on todella tärkeänä tavoitteena nuorisotakuu se että kaikki nuoret saisivat kolmen kuukauden kuluessa joko opiskelupaikan tai työpaikan tai harjoittelupaikan

edustaja soinihan sinänsä siinä varmasti saa meidät kaikki mukaan että kaikki tässä salissa todennäköisesti kaikki olisimme toivoneet että työmarkkinajärjestöt olisivat sopineet keskitetystä tuloratkaisusta mutta emme me taida enää elää sellaisessa maailmassa jossa hallitus juuri minkäänlainen hallitus pystyisi maanittelemaan tai uhkailemaan työmarkkinajärjestöjä sopimaan keskenään

on varmasti kaikille ihan selvää että keskusta ja keskustan puheenjohtaja sipilä välttelevät keskustelua näistä konkreettisista säästöistä

perussuomalaiset ovat taistelleet sen puolesta että turveteollisuus voisi tuhota suomalaisen suoluonnon arvokkaita uhanalaisia luontotyyppejä

hallitus on toiminut harmaan talouden torjumiseksi systemaattisesti ja jatkaa tätä työtä

eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportissa jossa käsitellään nuorten syrjäytymistä ja koulupudokkuutta kiinnitetään huomiota siihen että suomalaisessa peruskoulussa erityisopetusta saadaan usein vasta aivan viimeisillä luokilla

ainakin itse uskon että nuorisotakuun toteuttamisessa on ihan olennainen asia se että pääkaupunkiseudulla suurempi joukko kuin nykyään pääsisi peruskoulun jälkeen opiskelemaan

edustaja mattila oli täällä pahoillaan siitä että arvioin että ympäristönsuojelu ei ole perussuomalaisille kovin tärkeää

vakauden lisäämiseksi on tietenkin sitten kysymys myös aktiivisesta työvoimapolitiikasta josta on tehty tässä keskustelussa esityksiä

mutta jos pohditaan tätä kasvun edellytysten luomista ja sitä mistä suomeen syntyy uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja mikä mielestäni on myös hyvin tärkeä osa tällaista kehyskeskustelua niin ripustautuminen vain kysymykseen valtion omaisuuden myynnistä ja kasvurahastoista hämärtää mielestäni sitä mikä tosiasiassa on politiikan tehtävä

kuitenkin meillä on selvää tutkimustietoa siitä että mitä varhaisemmin erityisiä tukitoimenpiteitä lapselle annetaan sitä paremmin pystytään vaikuttamaan siihen millä tavalla lapsi peruskoulusta ja sen jälkeisistä opinnoista selviytyy

minun täytyy sanoa että kun seuraa tässä salissa perussuomalaisten linjoja niin kyllä tällainen voi tulla mieleen jollekulle muullekin kuin minulle

kyllä silloin on järkevää että hallitus itse kuitenkin tekee päätöksiä

me kaikki myös varmasti toivomme että tällä yhteisöveron reippaalla alennuksella on dynaamisia vaikutuksia

sekä valiokuntien lausunnoissa että mietinnössä ja tässä keskustelussa on käyty läpi työsuojelukysymyksiä ja kotimaista työvoimaa

itse odotan paljon siltä yhteistyöltä jota teemme yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa jossa katsomme millä aktiivisilla toimilla voimme nopealla aikavälillä vaikuttaa työllisyyteen

pääministerille terveisiä brysselin koneeseen että se logiikka mitä hän soveltaa tähän biopolttoainekysymykseen soveltuisi ehkä aika hyvin muuhunkin uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen

tämän takia on erittäin hyvä että eduskunnan käsittelyssä on esiopetuksen tuleminen velvoittavaksi kaikille suomalaisille lapsille

on myös tärkeää että opetus ja kulttuuriministeriö pyrkisi ohjaamaan kouluja sillä tavalla että erityisopetusta annettaisiin varhaisessa vaiheessa

miksi nyt näin ei tehty

olisiko ollut parempi kuitenkin sanoa avoimesti että nyt tehtiin toisella tavalla tämä laskutapa ja että itse asiassa aikaisemmalla tavalla laskettuna tässä sopeutus on huomattavasti pienempi kuin mitä nyt sanotaan

vähän itse ihmettelin sitä että talousvaliokunnan ydinvoiman puolustajat eivät olleet ottaneet työasiainvaliokunnan lausunnosta tätä ponsiehdotusta jossa käydään läpi aika hyvin kokonaisuudessaan olkiluodon ongelmia työsuojelun ja työehtojen osalta ja jossa esitettiin selvityksen tekemistä olkiluodon osalta koska tällä voisi olla laajempaakin merkitystä monien hankkeiden harmaan talouden torjunnan kannalta

toisaalta hallitushan on ollut aivan halukas muuntamaan omaisuutta myymään jotain jotta voidaan luoda edellytyksiä uudelle

arvoisa puhemies

kumpula natri nosti esiin vanhemmuuden kustannusten jakamisen tästä hallituksen ohjelmasta ja totesi että sektoriministereistä stefan wallin on saanut puumerkkinsä

tämä herätti minussa kummastusta ehkä sen takia että hallitus ei todellakaan työskentele sillä tavalla että sektoriministerit tekisivät yksinomaan ehdotuksia omasta toimialastaan ja sitten muut passiivisina katsovat

luulen että voisi joka tapauksessa olla järkevää tuli tästä mikä tahansa päätös ulos että olkiluodon osalta katsottaisiin systemaattisesti vielä kerran läpi mitä siellä on tapahtunut koska se voisi opettaa meille auttaa meitä niissä ponnisteluissa joita harmaan talouden osalta joka tapauksessa tehdään

onhan vanhemmuuden kustannusten jakaminen samoin kuin kirjaus vanhempainvapaajärjestelmän uudistamisesta niin tärkeä asia että totta kai koko hallitus on yhdessä sitoutunut siihen

tätä kirjausta on eduskuntaryhmien puheenjohtajien ja puolueen puheenjohtajien neuvottelussa yhdessä työstetty ja todettu että se on yksi niistä asioista joka tälle hallitukselle seuraavien kymmenen kuukauden aikana on tärkeää

kotimaisen työvoiman osalta täytyy olettaa että tässä salissa tiedetään aivan hyvin että mitään erityisiä keinoja varmistaa suomalaista työvoimaa tällaisiin hankkeisiin euroopan unionissa ei ole

edustaja pekkarinen on täällä ainakin useissa välihuudoissaan kysellyt sitä miksi ylipäätänsä on kysymys että tämän fennovoiman hankkeen tilanne on hyvin epävarma ja se olisi hyvin epävarma vaikka tämä sali tulisi myöntämään sille luvan

mielestäni tälle tilanteelle olisi aika eduskunnassa nyt tänä syksynä sanoa ei ja laittaa edes joku signaali markkinoille että tosiasiassa suomessa kannattaa investoida tehokkuuteen suomessa kannattaa investoida uusiin uusiutuviin suomessa kannattaa investoida uusiutuviin

arvoisa puhemies

puolustusvoimien realistisen ja pitkäjänteisen suunnittelun vuoksi puolustuksen alalla kannattaa ottaa erittäin vakavasti se valiokunnan kannanotto jossa kehotetaan pohtimaan niitä vaihtoehtoja jotka tulevat eteen tilanteessa jos nämä määrärahaunelmat eivät toteudu

mielestäni tämä olisi se suurin merkitys joka eduskunnan päätöksellä nyt olisi ja se tosiasiassa loisi meille investointeja ja se soisi meille suomalaista työtä

omasta mielestäni taloudellinen tilanne näyttää siltä että on hyvin epätodennäköistä että tässä kuvatuista määrärahalisäyksistä voitaisiin seuraavissa hallitusneuvotteluissa sopia

sosialidemokraattien osalta olisi tietenkin hyvä myös kuulla mitä te itse asiassa itse ajattelette puolustusvoimien kehittämisestä tähän hallituksen esitykseen verrattuna alemmilla määrärahoilla

valikoiva asevelvollisuus ja pienempi reservi onnistuisivat myös pienemmillä määrärahoilla

arvoisa puhemies

varkaushan on äkillisen rakennemuutoksen alue ja voin vakuuttaa että kyllä kaikki hallituspuolueet vihreät mukaan lukien ovat pyrkineet ratkomaan varkauden ongelmia aktiivisesti sen suhteen millä tavalla siellä entinen tuotanto voisi jatkaa toimintaansa ja toisaalta pyrkineet löytämään ratkaisuja siihen että varkauteen syntyisi myös uusia työpaikkoja

nousukauden aikana peruskoulunsa päättäneistä nuorista syrjäytyi suuri joukko siksi että heille ei ollut tarjolla riittävästi ammatillista koulutusta

hallitus on koko toimintansa ajan lisännyt ammatillisen koulutuksen paikkoja ja peruskoulunsa päättäneelle nuorelle erityisesti taantuman aikana hyvän koulutuksen hankkiminen on kaikkein tärkeintä

uskommeko siihen että meillä todella on mahdollisuuksia menestyä nimenomaan tulevaisuuden teknologioissa säästössä ja uusiutuvissa vai luotammeko siihen että vanhakantainen teknologia vie meitä eteenpäin

mikä nyt on ammatillisen koulutuksen tilanne

mutta aivan varmasti tulee tämän uudistuksen jälkeen olemaan enemmän perheitä joissa isät uskaltavat käyttää sen hänelle korvamerkityn kotihoidon tuen osuuden

edustaja sipilä tunnisti tästä keskustelusta kolme perustelua tälle uudistukselle

hän unohti kokonaan lapsen näkökulman sen että lapselle on hyväksi jos hänellä on mahdollisuuksia viettää molempien vanhempien kanssa aikaa

hallituksen linjana on kaventaa tuloeroja

myös kansainvälisten selvitysten mukaan ne yhteiskunnat joissa tuloerot ovat maltillisia ovat luottamuksen yhteiskuntia ja sen tähden itse näen että osana kestävän kasvun edellytyksiä ovat myös ne toimenpiteet joilla autamme ihmisiä ulos köyhyydestä ja joilla tasaamme tuloeroja

edustaja alanko kahiluoto mainitsi erään hallitusohjelman kirjauksen joka on myös minun mielestäni yksi tärkeimmistä

se on työn ja sosiaaliturvan nykyistä parempi yhteensovittaminen

luulen että se on yksi niistä kaikkein tärkeimmistä kun haluamme saavuttaa sen hallitusohjelman kirjauksen jossa pyritään vain viiden prosentin työttömyyteen

kyllähän näissä teollisuuden kustannuksissa perussuomalaisilla on hyvin mielenkiintoisia ja osittain erikoisia arvovalintoja

eli perussuomalaiset haluavat kasvattaa yritysten kustannuksia sitä mukaa kuin yritykset työllistävät ihmisiä

yritykset voivat kuitenkin vaikuttaa omaan energiakustannukseensa lisätä kilpailukykyään lisäämällä energiatehokkuutta

teidän mielestänne tämä kustannus on yrityksille hyvin vahingollinen mutta tosi hyvä kustannuslisä on siinä että työllistetään suomalaisia ihmisiä

me käsittelimme täällä kansanedustajien lakialoitetta tasa arvoisesta avioliittolaista aikaisemmin tällä kaudella ja ainakin joidenkin edustajien mielessä tuohon lakialoitteeseen sisältyi paljon puoluepoliittisia jännitteitä ja jännitteitä hallituksen ja opposition välillä

meillä on nyt mahdollisuudet tässä eduskunnassa käsitellä tätä asiaa puhtaalta pöydältä kansalaisaloitteen pohjalta sillä tavalla että jokainen meistä kansanedustajista voi toteuttaa sitä perustuslain määrittelemää kansanedustajan tehtävää toimia vapaasti omantuntonsa mukaan suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi

arvoisa puhemies

minulle itselleni ihmisten seksuaalinen suuntautuminen ja siihen liittyvät tasa arvokysymykset ovat olleet aina jollain tavalla hyvin itsestään selviä ja helppoja ja olen totta kai vuosien varrella eduskunnassa huomannut että monille ihmisille seksuaalivähemmistöjen tasa arvon tunnustaminen on ollut vaikeampaa ja siinä on monien ihmisten mielestä jollain tavalla paljon enemmän jännitteitä kuin omassa mielessäni on ollut

tässä salissa on tänään puhuttu paljon työllisyydestä mikä on hyvä asia koska se on suomalaisten ihmisten kannalta tietenkin yksi keskeisimmistä asioista

pohtiessani tätä keskustelua mietin onko ylipäätänsä mitään sellaista mitä voisin sanoa niille edustajille tai millä voisin yrittää vakuuttaa niitä edustajia jotka eivät tätä aloitetta kannata

hallitus on satsannut työllisyyteen elvyttävällä politiikalla täsmäelvytyksellä muun muassa rakennusalalle ja pitämällä kulutuskysyntää yllä ja tulokset näkyvät siinä että työllisyyskehityksemme ei ole ollut lähimainkaan niin huonoa kuin pelättiin

ehkä yksi itse asiassa hirveän tärkeä asia mielestäni on se että tämä aloite on kuitenkin henkilökohtaisempi arempi ja ehkä tärkeämpi niille ihmisille joita se suoraan koskee joille se mahdollistaisi avioliiton solmimisen

heinäluoma sanoi omassa puheenvuorossaan että todellinen halu kantaa vastuuta mitataan työllisyysmäärärahoissa

tuntuu reilulta ja inhimilliseltä että enemmistön edustajat ovat valmiita avaamaan instituutioita jotka aikaisemmin ovat olleet enemmistön hallussa myös vähemmistölle

tässä mielessä tämä hallitus voi olla ylpeä itsestään

me olemme käyttäneet aktiiviseen työvoimapolitiikkaan enemmän sekä absoluuttisesti että suhteellisesti kuin edellinen hallitus ja siitä varmasti sosialidemokraatit näkevät meidän halumme kantaa vastuuta

uskon itse avioliittoinstituutioon ja uskon perheeseen ja uskon siihen että parisuhteen julkisella rekisteröimisellä ja julkisen aseman saamisella sille on paljon merkitystä

sekä suhteellisesti että absoluuttisesti ed

tässä laissa ei ole kysymys vain tietyistä teknisistä muutoksista vaan kyllä tässä on viime kädessä kysymys hyväksymisestä minkä esimerkiksi edustaja pelkonen toi omassa puheenvuorossaan mielestäni hyvin esiin

ajattelen viimeiseksi että erityisesti kasvavien lasten ja nuorten kannalta tämän aloitteen hyväksyminen olisi hyvin tärkeä asia

se että avioliitto olisi kaikille sama olisi hyvä näiden lasten kannalta ja kasvaville nuorille tämä laki olisi hyvä koska se osoittaisi yhteiskunnan hyväksyntää silloinkin kun ihminen kuuluu seksuaalivähemmistöön

se sisältää investointeja suuriin ratahankkeisiin jotka ovat perusteltuja sekä uuden asuntopolitiikan takia että ilmastopolitiikan takia

myös kannustaminen korjausrakentamiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen on vastaus sekä suhdannetilanteeseen että ilmastopolitiikan haasteeseen

arvoisa puhemies

vihreät näkevät että suomalaisella työllä on erityisen hyviä mahdollisuuksia silloin kun sekä euroopassa että maailmanlaajuisesti tehdään työtä myös ympäristönsuojelun eteen

meillä on hyviä yrityksiä on jätehuollossa zenrobotics ja wärtsilän savukaasupesurit joita voidaan käyttää rikinpoistoon meillä on paljon yrityksiä jotka tekevät energiatehokkuusratkaisuja

me uskomme siihen että suomalainen työ ja ympäristönsuojelu eivät ole toisilleen vastakkaisia asioita vaan nimenomaan silloin kun tehdään kunnianhimoista ja hyvää ympäristöpolitiikkaa suomalaisella työllä on erityisen hyviä mahdollisuuksia myös menestyä maailmalla